arvoisa herra puhemies

kun tästä alkoholiveron korotuksesta voi rivien välistä lukea tiettyjä dubioita että pelätään että maahantuonti ja salakuljetus kasvaisivat tämän veronkorotuksen johdosta niin kannattaa kuitenkin katsoa mitä on tapahtunut aikaisemmin kun me olemme korottaneet

arvoisa herra puhemies

lähes poikkeuksetta on käynyt niin että alkoholinkulutus on alentunut ja valtion verotulot ovat lisääntyneet

arvoisa herra puhemies

kohtuuton myöhästymismaksu kaksikymmentä prosenttia puolitetaan eli yrittäjiä ei rangaista kahdenkymmenen prosentin vuotuisella korolla

arvoisa herra puhemies

tietenkin on otettava huomioon että jos tällainen todella raju korotus syntyisi ja tulisi niin silloin salakuljetus kyllä lisääntyisi ja maahantuonti lisääntyisi mutta tässä tapauksessa korotus on maltillinen

kannatan ed

räsäsen tekemää ehdotusta

kun eduskunta nyt hyväksyi kymmenen n siinä muodossa kuin hallitus esitti niin se tarkoittaa sitä että mikäli hyväksyttäisiin myöskin kolmekymmentäkaksi hallituksen esittämässä muodossa niin perittäisiin kolmekymmentäyksi pilkku viisi prosenttia yrittäjiltä

ja todettakoon vielä että salakuljetetun alkoholin osuus kokonaiskulutuksesta on varsin vaatimaton

arvoisa herra puhemies

hän on nyt yli mustia joiden arvoisa herra puhemies

tämä on erittäin hyvä esitys kassaan tulee lisää rahaa ja kulutus laskee

voiko oikeastaan mitään parempaa esitystä odottaa

minä esitän että pykälä saisi sen muodon joka sillä on vastalauseessa ja joka tarkoittaa sitä että viivästyskorko olisi seitsemän pilkku viisi nykyisen korkokannan mukaan

räsäsen esitystä

arvoisa herra puhemies

kysymyksessä on indeksiehdon jatkaminen kahdella vuodella

luen nyt kirjallisista lausunnoista joitakin osia mitä meille verojaostolle on tullut silloin kun tätä hallituksen esitystä käsiteltiin

arvoisa puhemies

hallituksen esitys arvonlisäverolain muuttamiseksi koskee lähinnä sellaisia postilähetyksiä tai oikeastaan kauppoja mitä tilataan eun ulkopuolelta

mitä suomen pankki lausuu indeksiehdosta

kun suomen kansalainen tilaa esimerkiksi amerikasta tai kiinasta tavaraa hän joutuu maksamaan arvonlisäveroa ja mahdollisesti myöskin tullia harvemmin tullia mutta aina arvonlisäveroa

suomen pankki kirjoittaa näin tai erkki liikanen johtokunnan puheenjohtaja kirjoittaa näin

kannattaa todella kuunnella jotta osaa sitten äänestää oikein

suomen pankin pääjohtaja kirjoittaa näin että suomen pankki suhtautuu periaatteessa kielteisesti indeksiehdon käyttöä rajoittavan lain voimassaoloajan jatkamiseen mutta kuitenkin lopussa toteaa että tuskin on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja sen takia suomen pankki ei nyt välttämättä sitä vastusta

nyt on noihin kolmansiin maihin luettava myöskin ahvenanmaa

kun suomi liittyi euroopan unioniin suomen ja ahvenanmaan välille vedettiin tulliraja ja ahvenanmaa on siinä mielessä rinnastettava ja tosiasiassa myöskin verotuksellisesti kolmas maa

arvoisa herra puhemies

toteaa että kielteisesti suhtautuu mutta siitä ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tarkoittaa sitä että siitä on kielteisiä vaikutuksia mutta ei merkittäviä kielteisiä vaikutuksia

työnantaja pidättää ennakonpidätykset sosiaaliturvamaksut tilittää nämä valtiolle ja näkee omalta verotililtään kuinka paljon hän on suorittanut ja kuinka paljon hänen pitäisi suorittaa onko maksanut oikean summan

lain voimassaoloaikaa ei pidä enää jatkaa

rajoitus on hyödytön ja toisaalta lisää yritysten hallinnollisia kustannuksia

siinä hyvin selkeästi sanotaan muun muassa että on useilta tahoilta esitetty sekä periaatteellista että käytännön yrityselämän tarpeista lähtevää kritiikkiä indeksiehtolakia kohtaan

tähän liittyy kuitenkin tiettyjä ongelmia ja ne koskevat lähinnä ilmoitusten antamista

tämä koskee kiinteistöveron alarajaa asuntojen osalta

todetaan että maailma on muuttunut siitä kun indeksiehto otettiin käyttöön viitataan hallituksen perusteluihin joissa todetaan että indeksiehdolla ei enää ole merkittävää vaikutusta

pitääkö tämä paikkansa on sitten taas toinen asia

päivänä

siinä jopa sanotaan että selvää yhteyttä lain ja inflaation välillä ei ole voitu osoittaa ja vaikutus on ollut paljolti oletusten varassa

päivänä ja tähän tulee nyt muutos niin että pidennetään kahdella päivällä silloin kun pyhäpäivät tavallaan muuttavat tämän tilanteen mutta ei se mitään

herra puhemies

kukaan ei voi kieltää etteikö bonuksilla ja optiojärjestelmällä olisi tietyissä tilanteissa demoralisoiva vaikutus

rehellisyyden tai ei rehellisyyden vaan oikeudenmukaisuuden nimissä on kuitenkin todettava että työmarkkinajärjestöt työntekijöitten työmarkkinajärjestöt ovat kuitenkin lievästi antaneet ymmärtää että lakia voidaan vielä pidentää kahdella vuodella ei mitenkään voimakasta esitystä että tulisi pidentää vaan aika lievästi on annettu ymmärtää että ei siitä nyt merkittävää hyötyä ole mutta ei siitä haittaakaan ole

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni bonusjärjestelmä on hyväksyttävä vain siinä tapauksessa että se koskee kaikkia työntekijöitä myös lattiatasolla tekeviä

eli valtaosa tavaroista mitä myydään ulkomaille siis muualle kuin suomeen menee ruotsiin ja suurempi osa menee ahvenanmaalta muihin maihin kuin suomeen

päivänä

herra puhemies

minä kysyn miten suhtaudutte seuraaviin lausuntoihin

metsäteollisuus ryn puheenjohtaja kari jordan kysyi onko todella niin ettei tässä maassa vieläkään ymmärretä mikä on vientiteollisuuden merkitys kansantaloudelle eikö vieläkään ymmärretä

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että ei suomi nyt niin hirveän paljon verotuloa menetä vaikka ahvenanmaalta myydään tavaraa suomeen

arvoisa puhemies

tätä vastaan yrittäjät ovat aika voimakkaasti protestoineet

mutta kun me kaikki puhumme siitä että hallinnollisia kustannuksia pitäisi mahdollisuuksien mukaan poistaa sanomme että asioita pitäisi yksinkertaistaa nyt olisi kyllä oiva tilaisuus muuttaa nämä puheet teoiksi ja todeta aivan niin kuin suomen pankki aivan niin kuin keskuskauppakamari aivan niin kuin hallitus perusteluissaan että tämä laki on tarpeeton

kannatan hyvää esitystä

f securen pääomistaja risto siilasmaa totesi kauppalehdessä että hän on hyvin hyvin pettynyt ja kysyi voiko enää hallitukseen luottaa

minä en tätä asiaa ottaisi esille mikäli kentältä ei olisi tullut niin paljon palautetta tästä verotililaista

ja kolmanneksi suomen ja pohjoismaitten suurin tiekonevalmistaja esa halttunen sanoi että suomi on kuin seurantalo ilman isäntää

arvoisa herra puhemies

viimeksi tänä päivänä tuli ilmoitus yrittäjältä joka oli tehnyt kaikki ilmoitukset säädetyssä ajassa oli tehnyt ne paperilla mutta tämä ilmoitus ei ollut tullut verohallinnon tietoon

tämä on hyvä lakiesitys ja valiokunnan mietinnössä puolueet ovat myöskin yksimielisiä siitä että näin tulee menetellä

se jopa rajoittaa toimintavapautta elinkeinoelämässä kun ei voida tehdä sellaisia yli vuoden pituisia sopimuksia vaikka molemmat osapuolet haluaisivat

arvoisa herra puhemies

mutta haluan nyt kuitenkin palauttaa mieleen että silloin kun liikevaihtoveroa muutettiin arvonlisäveroksi nämä järjestöt halusivat pysyä arvonlisäverolain ulkopuolella eli halusivat olla verovapaita

nyt joku tietenkin voi sanoa että no miksi hän ei tee sitä elektronisesti

ei voi tai voi kyllä mutta ei voi sitoa sitä sopimusta indeksiin ja silloin tehdään vain yhdeksi vuodeksi

no kaikki yrittäjät eivät ole tähän uuteen järjestelmään siirtyneet

ne jotka istuivat eduskunnassa viime kaudella muistavat varsin hyvin että hallintarekisteristä käytiin aika vilkasta keskustelua

tämä koskee ennen kaikkea pienyrittäjiä

toisessa käsittelyssä tulen esittämään että tämä lakiesitys hylättäisiin aivan niin kuin enemmistö asiantuntijoista on toivonut

maailma on muuttunut nyt ne haluavat tulla verovelvollisiksi koska siitä on näille järjestöille hyötyä

he ovat tottuneet siihen että ilmoitus tehdään paperilla pannaan kirjekuoreen ja lähetetään verohallinnolle toivon mukaan siinä oikeassa ajassa

siinä äänestimme myöskin siitä laajennetaanko mahdollisuuksia päästä hallintarekisteriin käsiksi ja silloinen oppositio kokoomusta lukuun ottamatta äänesti sen puolesta että parannetaan viranomaisen oikeuksia päästä hallintorekisteriä tutkimaan

ne voivat tämän jälkeen tehdä arvonlisä ja tero e i liitoksessa arvonlisäverotilityksessä vähennyksiä

arvoisa puhemies

kun monella yrittäjällä on aika kova kiire ja pitää tehdä paljon muutakin kuin veroilmoituksia ja ilmoituksia siitä kuinka paljon pitäisi maksaa niin he haluaisivat lähettää tämän ilmoituksen faksina

ryhmittyessään

mikä on valtion talouden kannalta tai mikä on taloudellinen vaikutus lain muuttamisesta

eli maailman on aika ihmeellinen

ne jotka tänä päivänä ovat puhuneet lisääntyvän valvonnan puolesta äänestivät silloin sitä vastaan

verohallinto on kuitenkin suhtautunut kielteisesti siihen että faksilla tehdään nämä ilmoitukset ja on jopa antanut kielteisen päätöksen

mutta lakiesitys on

minusta nimenomaan hallintarekisterin tietoihin pääseminen merkitsi kyllä valvonnan tehostamista todella merkittävästi

yleiskeskusteluun hän näytti vielä kannusta pertti hyvä

faksilla ei saa tietoja lähettää

se on ollut hyvin vaivatonta jos henkilö on halunnut ostaa esimerkiksi amerikasta tai jostakin tuotteen hän on saanut sen suoraan kotiin hän ei ole maksanut siitä mitään

yhdeksän kaksitoista neljätoista viiva seitsemäntoista kaksikymmentä kaksikymmentäaa kaksikymmentä pe kaksikymmentäyksi kaksikymmentäyksi nolla kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkolme viisi arvoisa herra puhemies

se on hyvä verovelvolliselle

mutta siihen liittyy vielä tällaista sisäänajovaihetta ja sen takia toivon tiedän että tämä toivomus ei täältä mene mutta se voi mennä muuta tietä verohallintoon että alkuvaiheessa katsottaisiin ja ymmärrettäisiin että järjestelmä ei pysty astumaan täydellisenä voimaan heti ensimmäisenä päivänä

tavara on tullattava ja jos ei asiakas itse pysty sitä hoitamaan niin silloin sen tekee joku toinen joka perii siitä aika suuren summan

onko syytä sen takia muuttaa ongelmalliseksi ja vielä ottaen huomioon että ne tavarat sanon vielä kerran ne tavarat mitkä ahvenanmaalta lähtevät lähtevät pääasiallisesti muihin maihin

harvoin pieni maa on niin vahvoilla kuin tässä tapauksessa

sairastaminen suomessa on erittäin kallista ja me kansanedustajat saamme aika paljon palautetta kentältä kuinka kallista se on

kun asemamme on näin vahva niin mielestäni ei riitä tällainen selittely että katsotaan sitä katsotaan tätä ja katsotaan sitten minkälainen on se kokonaispaketti

eli ei siitä tule mitään verotuloa meille

on myöskin käynyt ilmi että se yritys joka on suurin siellä ahvenanmaalla palkkaa pääasiallisesti kehitysvammaisia tai työrajoitteisia joille ei muuta työtä löydy ja tämä sosiaalinen aspekti on myöskin asiantuntijakuulemisessa otettu esille

minusta suomen hallituksen ja neuvottelijoiden pitäisi selkeästi esittää mikä on meidän kynnyskysymyksemme

herra puhemies

arvoisa herra puhemies

eilen kyselytunnilla kysyttiin aika paljon sosiaalieduista ja ainakin vasemmalta puolelta moitittiin hallitusta siitä että köyhien määrä on lisääntynyt ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien asema on huonontunut

aika moni edustaja on puhunut paluumuuttajista ja nimenomaan ruotsista tulleista paluumuuttajista

ja jos se on meistä kiinni jos noin suuri asia on meistä kiinni niin en minä pelkää ettemmekö me saisi tahtoamme läpi

on erittäin hyvä kyllä jos me puhuisimme asioista sellaisina kuin ne ovat

nimittäin tämä kaksoisverotus josta niin paljon puhutaan ei ole käytännössä kyllä mitään kaksoisverotusta

eli voi yhteenvetona sanoa

hän kysyy miten tämä on mahdollista ja eikö verorahoilla pitäisi huolehtia kansalaisten terveydenhuollosta ja niin että kansalaiset saavat sen kohtuulliseen hintaan

arvoisa herra puhemies

kyllä suomen paluumuuttaja maksaa tällä hetkellä samasta suu maistaa yhtä paljon vie maksaa vierula veroa yhtä paljon kuin esimerkiksi suomessa eläkeläinen joka on koko eläketulonsa saanut suomesta

toinen kysymys minkä minä haluan teidän tietoonne saattaa on veteraanikysymys

nämä tietyt maat yrittävät saada mahdollisimman monia muita maita mukaan tähän sopimukseen jotta ne pääsisivät siltä listalta johon ed

kaikki nämä ongelmat olisivat poistettuja mikäli suomalaisten tuotteiden kilpailukyky olisi parempi

ei ole mitään eroa

nyt minä kysyn

arvoisa herra puhemies

mutta kun me nyt tätä käsittelemme niin voi tietenkin kysyä olisiko parempi olla hyväksymättä tätä sopimusta vai onko parempi tehdä näitten maitten kanssa verosopimus joka antaa kuitenkin meille mahdollisuudet saada sieltä tietoa jos niin haluamme

minkä takia puhutaan tästä kaksoisverotuksesta johtuu pitkälle siitä että ruotsi tulkitsi aikaisemmin verosopimuksen toisella tavalla ja ainoastaan lähdeverotti ruotsalaisia jotka saivat eläketuloa suomesta

ja toiseksi

aiotteko te tuoda edes keskusteluun mutta kovin mielellään lakiesityksenä että suomessa otettaisiin käyttöön pieni varainsiirtovero joka kuitenkin tuottaisi satoja miljoonia euroja

se on suuri raha valtiolle ja valtio joutuu nämä rahat lainaamaan ja laina on aina yhtä kuin maksuunpanematon vero joka maksetaan takaisin korkoineen

jotain pientä on tehty mutta tosiasia on kuitenkin se että vienti on laskenut enemmän kuin tuonti on laskenut eli meidän vaihtosuhde on huonontunut

veroleikkuriin tulisi sellainen muutos että korotus olisi vain kohtuullinen eikä ilmeisesti kohtuuton kuten hallituksen esityksessä on

eli ei tästä nyt paljon hyötyä ole ja tulen toisessa käsittelyssä esittämään että tämä lakiesitys hylättäisiin

suomi otti venäjä otti viisaasti vähän jöötä hän lähde lisäsi tähän lähdeveroon progressiivisuudesta johtuvan lisäyksen ja näin ollen suomalainen maksoi suhteessa ruotsalaiseen enemmän veroa

joko hyväksyä tai hylätä

minä ihmettelen minkä takia viime vuoden puheita ei ole muutettu teoiksi niin että olisi vastattu teollisuuden hätähuutoihin niin että kilpailukyky olisi parantunut ja olisi työpaikkoja eikä tarvitsisi puhua siitä että kunnat ja muut joutuvat vaikeuksiin

hyväksyminen on tässä tapauksessa askel parempaan suuntaan ja niitä seuraavia askeleita on syytä ottaa mahdollisimman pian ja juuri sillä tavalla kuin ed

no tämäkin kuulostaa nyt aika sekavalta mutta näin se joka tapauksessa oli

sasi tässä aikaisemmin esitti

nyt on kuitenkin verosopimus uusittu niin että ruotsi tulkitsee verosopimuksen ihan samalla lailla kuin suomi

ne eivät olisi vaikeuksissa mikäli olisi työpaikkoja kunnissa ja maassa